tieverkon korjausvelkaa on kertynyt edellisten hallituskausien aikana kestämättömän paljon päijät hämeessä lähes koko tieverkko kaipaa korjausta

he eivät helposti saa henkilökohtaista avustajaa eikä ryhmän henkilöstön määrä useinkaan riitä tarjoamaan heille tarvittavaa kasvun ja kehityksen tukea

herra puhemies

näettekö arvoisa ministeri että tämäntyyppisellä innovatiivisesti toteutetulla hankkeella on mahdollisuus toteutua nopeammin ja tehokkaammin tässä tiukassa taloudellisessa tilanteessa

moni kunta saa suuren osan verotuloistaan nimenomaan turkistarhauksesta ja jos näiden alueiden pääelinkeino lakkautetaan niin mistä lisää työtä ja sitä kautta kunnalle verotuloja palveluiden järjestämiseen

jo nykyisellään lastenhoitajat esimerkiksi tekevät usein alle esikouluikäisille eli alle kuusivuotiaille varhaiskasvatussuunnitelmia pedagogisen vastuun ollessa kuitenkin lastentarhanopettajilla

rahoitus sen sijaan on jäänyt pahasti puutteelliseksi ja on mahdollista että turvakotien tärkeät toimintamahdollisuudet jopa heikkenevät nykyisestä

niinpä meillä onkin turkistarhauksessa käytössä muualla maailmassa harvinainen tilasertifiointijärjestelmä jonka tavoitteena on turkiseläinkasvatuksen kehittäminen

myös vanhuspalvelulain muutosten myötä avopalveluiden ja omaishoidon tarve lisääntyy mutta omaishoitajien tilanteen parantamiseksikaan ei ole riittävää rahoitusta

kunnissakaan eivät taloudelliset tai henkilöstöresurssit ole riittäviä näille uusille velvoitteille

herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri rinne tuetteko näitä ministeri huovisen esityksiä

ja kysyisin teiltä

sitoudutteko siihen että näiden hankkeiden peruspilarit eli rahoitus turvataan jatkossa eikä palvelutaso heikkene nykyisestään

tämän lakiesityksen ai heuttama kannanottoryöppy kansanedustajien sähköpostiin kertoo siitä kuinka monen eri järjestön ja yhdistyksen alueelle varhaiskasvatuksen merkitys todellakin ulottuu puhumattakaan siitä että tähän lakiesitykseen on ladattu paljon odotuksia ja toiveita myös vanhemmilta ja perheiltä

kuten todettu lakiesitykseen on kirjattu paljon hyviä tavoitteita mutta kustannusarviota ei ole tehty eikä taloudellisia toteutusresursseja varmistettu

vahinko vain jos tämänkin lakiesityksen käytännön toteutus jää useilta osin vain toivotaan toivotaan osastolle

arvoisa puhemies

islanti norja ruotsi suomi ja tanska sekä itsehallintoalueet ahvenanmaa färsaaret ja grönlanti harjoittavat poliittista ja kulttuuriyhteistyötä

pohjoismaisessa yhteistoiminnassa kunnioitetaan muiden mielipiteitä ja käydään varsin avoimia keskusteluita

arvoisa puhemies

meillä on mahdollisuus vertailla eri maiden toimintatapoja ottaa opiksi mahdollisesti jo tehdyistä virheistä ja kehittää sekä omia että yhteisiä toimintatapoja hyvin monella eri sektorilla kuten toimintakertomuksesta voi todeta

hallituksella olisi ollut mahdollisuus halutessaan korjata omaishoitajien asemaa enemmän kuin se on tähän asti tehnyt mikä on ollut erittäin pientä

keskustelemme millainen pohjoismainen alue tämän päivän lapsia ja nuoria odottaa huomenna onko pohjoismainen malli vahva ja kestävä myös tulevaisuudessa

enemmän toimenpiteitä olisi tämän hallituskauden aikana omaishoitajien eteen voitu tehdä

varhainen puuttuminen ja kuntoutus lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi onkin erityisen tärkeää yksilölle itselleen ja myös yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattavaa

sosiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan kaikkia niitä ihmisiin kohdistuvia toimia joilla pystytään torjumaan ehkäisemään ja vähentämään nykyistä ja tulevaa syrjäytymistä ja joilla estetään ihmisiä jäämästä pysyvästi huonoon elämäntilanteeseen

tätä positiivista ja innovatiivista asennetta tarvitaan nyt enemmän kuin pitkään aikaan

lopuksi arvoisa puhemies haluan kiittää eduskunnan virkamiehiä jotka tekevät suomen pohjoismaiden valtuuskunnan edustajien eteen ja kokousten onnistumiseksi valtavasti töitä

arvoisa puhemies

olisinkin halunnut tuoda jälleen esille mestarikisälli mallin josta päijät hämeessä on saatu hyviä kokemuksia muun muassa rakennusalalla

siinä jo syrjäytyneille nuorille ja ammattinsa osaaville osatyökykyisille on löydetty yhteinen sävel yhdessä paikallisten yritysten kanssa

nuoret ovat löytäneet vakaan pohjan elämäänsä ammattilaiset voineet jatkaa työuriaan yritykset saaneet osaavaa uutta työvoimaa ja mikä parasta myöskin yhteiskunta uusia terveitä rakennuksia joita voidaan käyttää

arvoisa puhemies

olisinkin hallitukselta aikonut kysyä millä keinoin he aikovat saada työmarkkinaosapuolet mukaan talkoisiin tässä mestarikisälli mallin hyödyntämisessä

ministerit katainen ja urpilainen ovat korostaneet toistuvasti imfn roolia eurokriisin hoidossa

valtiovarainministeri urpilaisen mukaan imfn mahdollisimman suuri osallistuminen on suomen keskeinen tavoite ja imfn rooli on juuri suomen vaatimuksesta ollutkin kriisin hoidossa merkittävä

tuntuukin että nousee esille kysymys miksi yhteiskuntamme hyysää alkoholisteja ja lakaisee maton alle heidän aiheuttamansa tuhon ja kärsimykset liikenteessä

nyt kuitenkin tässä espanjan tilanteessa imf loistaa taloudellisella poissaolollaan koska sen säännöt eivät salli pankkien suoraa tukemista

ministeri urpilainen totesi tänään puheenvuorossaan

arvoisa puhemies

perussuomalaiset tekivät kattavaa työtä lakivaliokunnassa ja mietintöön kirjattiinkin muun muassa lausuma että hallitus laatii selvityksen rattijuopumuksen rangaistuskäytännöstä

tämän lakiesityksen mukaan valtion varoista korvattaisiin turvakodeissa annettu akuutti välitön kriisiapu ja kuntien vastuulla olisi edelleen huolehtia normaalista sosiaalipalveluna avohuoltona annettavasta avusta ja tuesta

arvoisa puhemies

viime kaudelta heinolan reumasairaalan lakkauttaminen on esimerkki jossa ei haluttu nähdä välillisiä kuluja ja nämä välilliset hoitokulut ovat olleet mittavia puhumattakaan ihmisten kärsimyksistä

samaan aikaan hallitus löysi kymmeniä miljoonia euroja miinalaivan lähettämiseen somalian rannikolle

lakivaliokunta päätyi hylkäämään kansalaisaloitteen mutta mietintöön kirjattiin edellä mainitun lisäksi vielä viisi muuta lausumaa joissa hallitukselta edellytetään toimenpiteitä asian jatkotyöstämiseksi

sopimus on ehdollinen niin että valtion varoista maksettavan kor vauksen määrä vahvistettaisiin vuosittain kun se on valtion talousarviossa päätetty

kuntauudistus on raakile joka pitää jäädyttää ja selvittää mitä vaikutuksia sillä on

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi tehostaa nuorten rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitusta ja siihen liittyviä jatkotoimia sekä valmistelee uuden kokonaisvaltaisen periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi

jotta turvakotipalvelujen tuottajat voivat kehittää toimintaansa ja turvata myös työntekijöilleen vakaan toimintaympäristön olisi ensiarvoisen tärkeää että toimijat voisivat luottaa valtiolta saatavaan rahoitukseen vuosi toisensa jälkeen

kansalaisten on mahdoton sulattaa sitä miten hallitus löytää koko ajan rahaa eurooppaan lähetettäväksi mutta omalle kansalle ja sen hyvinvoinnille sitä ei löydy

lisäksi edellytetään että hallitus valmistelee lainsäädäntöehdotukset siitä että valvontaviranomaiselle annetaan toimivalta keskeyttää alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavan henkilön ajo vaikka teko ei sellaisenaan täyttäisi rattijuopumusrikoksen tunnusmerkistöä ja että hallitus laatii selvityksen jossa sekä perustunnusmerkistön mukaisen rattijuopumuksen että törkeän rattijuopumuksen promillerajan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti eri näkökohdat huomioon ottaen

terveyden ja hyvinvoinnin laitos jakaisi sovitun korvauksen ennakkona turvakotipalvelusopimuksen tehneille muun muassa tuottajan toimialueen asukasluvun pinta alan toimialueen poliisille tulleiden rikostietojärjestelmään kirjattujen perheväkivaltajuttujen määrän ja turvakotipalveluiden käytön perusteella varainhoitovuotta edeltäneen vuoden lopussa

arvoisa puhemies

toivottavaa olisikin että esimerkiksi lisäbudjettien yhteydessä tarkasteltaisiin rahoitusta jotta olemassa olevat turvakodit pystyvät ylläpitämään suunniteltua toimintaa ympäri vuoden

arvoisa puhemies

seutuajattelusta kysyttäessä hallitus vastaa että se vahvistaa kesäkuun lopussa kriteerit joissa tulee näkymään koko alueen näkökulma ei pelkästään yhden kunnan näkökulma

myös ensi ja turvakotien liitto pitää tätä yhtenä merkittävänä epäselvyytenä tässä lakiesityksessä sillä on selvää että varatut määrärahat eivät tule riittämään sekä nykytoiminnan ylläpitoon että alueelliseen laajentamiseen

mietinnössä todetaan että päihdepolitiikka ja erityisesti päihdeongelmien hoito ja ehkäisy samoin kuin alkoholin kokonaiskulutus ovat yhteydessä rattijuopumukseen

kunnalis

en ole kuitenkaan vakuuttunut siitä että nykyhallituksen kiristykset ja rajoitukset mainontaan ravintoloihin ja alkoholin myyntiin liittyen olisivat oikea keino

haluaisin kysyä arvoisalta ministeriltä

kuten oikeusministeri henrikssonkin totesi on riittävään liikennevalvontaan kiinnitettävä huomiota ja se tarkoittaa myös poliisin resurssien määrän lisäämistä

arvoisa puhemies

lakiesitykseen liittyy vielä joukko käytännön kysymyksiä joihin toimijat toivovat nopeita ratkaisuja ja toivottavasti niitä välittömästi valiokunnan mietinnön myötä saadaan

yhtään rattijuopuneen vammauttamaa tai kuoliaaksi ajanutta rakasta ihmistä emme henkiin voi herättää mutta meidän tulee tehdä parhaamme että lainsäädännöllisin keinoin pyrimme estämään rattijuoppojen aiheuttamat vammautumiset tai kuolemantapaukset jatkossa

toivonkin että tämä asia saa kattavan käsittelyn valiokunnassa ja että asiantuntijakuulemisten myötä myös näihin käytännön kysymyksiin saataisiin vastauksia ja toimijat pääsisivät suunnittelemaan toimintaansa ensi vuodelle

kiitos

arvoisa puhemies

tiedonannossa todetaan että laina aikojen pidentäminen edesauttaisi kreikan valtion kykyä maksaa velkojaan takaisin koska järjestely helpottaisi kreikan maksuaikatauluja

jo tehtyjä sopimuksia rikotaan ja uusia muutoksia tehdään lähes liukuhihnalta

eu haluaa laajentua muun muassa makedoniaan albaniaan bosnia ja hertsegovinaan ja turkin suuntaan ukrainasta nyt puhumattakaan

tuo raha tarvitaan kyllä kipeästi täälläkin vaikkapa uuden lastensairaalan rakentamiseen siellä nimittäin hoidetaan niitä tulevia veronmaksajia joiden pitää jaksaa kantaa sitä velkataakkaa joka nyt tehdään

onko tämä hallituksen laajentumisen linja ja onko meillä todella varaa tähän

perussuomalaiset ovat alusta lähtien vastustaneet tukipolitiikkaa emmekä tule sitä jatkossakaan hyväksymään

arvoisa puhemies